keskusta kysyy välikysymyksessään

pystyykö hallitus tuomaan esityksensä sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisestä ennen kunnallisvaaleja

perusasioista vallitsee yksimielisyys

jotain on tehtävä

keskustalla olisi ollut viime hallituskaudella pääministeripuolueena mahdollisuus saattaa paras hanke loppuun ja uudistaa sosiaali ja terveyspalveluiden järjestäminen

arvoisa puhemies

kokoomus kannattaa edelleen vahvasti palveluiden yksityistämistä osana kunnallisia palveluita

me vasemmistossa olemme eri mieltä

arvoisa puhemies

monet sairaudet pääsevät kehittymään niin pitkälle että ne vaativat erikoissairaanhoitoa joka on selvästi kalliimpaa epäinhimillistä ja monimutkaista

yksityiselle hakeutuvat todennäköisimmin ne potilaat joilla on varaa ja vakuutuksia ja myös yhä useammat yritykset käyttävät yksityisten lääkäriasemien työterveyspalveluja

perusterveydenhuollossa vastaanotolle saattaa peräkkäin tulla potilaaksi korvakivuista kärsivä lapsi mielenterveysongelmista kärsivä tai monisairas vanhus

terveyskeskuksissa työskentelevien lääkäreiden pitää olla yleislääketieteen moniosaajia ja hallita niin lastentaudit kuin vanhusten vaivat päihdelääketiede ja psykiatria

lisäksi terveyskeskuslääkäriä työllistää erilaisten lausuntojen ja todistusten kirjoittaminen

lääkkeeksi krooniseen lääkäripulaan kannatan esitystä jonka mukaan lääkäreillä olisi pakollista palvelua julkisessa terveydenhuollossa terveyskeskuksessa ja sairaalassa

mielestäni on järkevää tutkia asia perin pohjin ja tehdä ratkaisut järkevästi ja pitkällä tähtäimellä eikä vain näitä kunnallisvaaleja silmällä pitäen

nyt syksyllä kun hallitus on julkaissut erityisesti pienipalkkaisia vuorotyöntekijöitä kurittavan pakkolakiohjelmansa voidaan palkansaajan voitosta olla montaa mieltä

eläkeläisten asumistukijärjestelmän lakkauttaminen ja eläkeläisten siirtyminen yleisen asumistuen piiriin on suuri muutos joka iskee ikäihmisten lisäksi kaiken ikäisiin eläkeläisiin

jo tähän keskustelun alla olevaan budjettiesitykseen sisältyy kuitenkin merkittäviä leikkauksia ja korotuksia

sairausvakuutuksen osalta hallitus leikkaa matkakorvauksista sekä lääkäri ja hammaslääkärikustannuksista maksettavista tuista

lisäksi keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus lakkautetaan ja se vasta huono leikkauskohde onkin

olettamus on että he noudattavat ruokavaliotaan mikä on ainoa keino pitää heidän sairautensa kurissa vaikka ruokavaliokorvaus poistetaan kokonaan

on myös suuri vaara että pienituloisimmat eivät enää käytä näitä palveluita ja sosiaali ja terveysongelmat kasaantuvat entistä enemmän tietylle kansanosalle

arvoisa puhemies

tässäkin salissa on moneen kertaan todettu että tämä hallitus leikkaa pienituloisilta eläkeläisiltä ja paljon sairastavilta sekä koululaisilta opiskelijoilta ja lapsiperheiltä

valtionvelan kasvamisella pelottelun sijaan meidän tulisi kysyä itseltämme onko meillä varaa jatkuvasti heikentää sosiaali ja terveyspalveluita koulutuksen ja ikäihmisten asemaa

perhekustannusten tasauksen ohella lapsilisäjärjestelmälle on siis asetettu toissijaisena tavoitteena köyhyyden lievittäminen ja syntyvyyden lisääminen

ihan muutama konkreettinen esimerkki joita tasa arvoinen avioliittolaki mahdollistaisi

millaisen suomen haluamme jättää lapsillemme

todellisen hyvinvointivaltion jossa heikommassa asemassa olevia autetaan vai hitusen vähemmän velkaantuneen maan jossa palvelut on romutettu ja vain vahvimmat ja varakkaimmat pärjäävät

se oli niin ikään tapa leikata lapsilisää tekemättä siitä kuitenkaan konkreettista leikkausta

kaikista edellisistä johtuen lapsilisän suuruus on pian kaksi vuosikymmentä laahannut jäljessä ja nyt sitä vielä leikataan

tällä viikolla olemme kuulleet kuinka järkyttäviä summia perheet joutuvat upottamaan lastensa harrastuksiin tai siis ne joilla on siihen varaa

ja nyt kun hallitus on päättänyt pistää entistä tiukemmalle yhä harvempi lapsi voi jatkossa osallistua ohjattuihin harrastuksiin tai välineurheiluun

toppavaatteet ja talvikengät välikausivaatteet keväälle ja syksylle kuravaatteet ja kumisaappaat vähän kevyempää vaatekertaa kun sää antaa periksi ja niin edelleen

riihessä oli lapsilisien osalta monia erilaisia malleja ja laskelmia joista lopulta päädyttiin tähän kaikilta tasapuolisesti leikkaavaan malliin

oikeudenmukaisempia vaihtoehtoja olisi kyllä ollut mutta niitä eivät muut hallituspuolueet halunneet käyttää

arvoisa puhemies

ministeri jo puhuikin tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan viranomaisyhteistyöstä

myös hämeenlinnassa on rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin välillä suunniteltu uudenlaista viranomaisyhteistyötä

hämeenlinnan uusi poliisitalo miekkalinna jäi poliisin toimitilojen uudelleenorganisoinnin vuoksi vajaakäytölle

toimintamallia ei ole suomessa aiemmin kokeiltu ja siihen sisältyy luonnollisesti toiminnallisia ja oikeudellisiakin haasteita

ja yhteistyötä myös puolustusvoimien kanssa voisi kehittää

minusta tämä on hyvä esimerkki siitä miten säästöjä voidaan saada yhteistyötä hakemalla ja kehittämällä

kuulisinkin nyt mielelläni ministeri räsäseltä kuinka nopealla aikataululla yhteistyön syventämistä poliisin ja risen välillä voitaisiin mahdollisesti selvittää ja edetä ja onko tätä ajateltu kehittää

arvoisa herra puhemies

reilu vuosi sitten hyvissä ajoin ennen kuin eduskuntavaaleissa äänestettiin käytiin jo laajaa keskustelua tasa arvoisesta avioliittolaista

hallitusohjelmaan tätä tärkeää asiaa ei kirjattu sillä sen katsottiin olevan niin sanottu omantunnonkysymys jota ei voitu kirjata kuuden ideologisesti niin erilaisen puolueen ohjelmaan

tasa arvoinen avioliittolaki koettiin kuitenkin heti eduskuntakauden alussa niin tärkeäksi että sen ympärille perustettiin parlamentaarinen työryhmä

kun kutsu sitten kävi otimme haasteen vastaan ja linjasimme puoluevaltuustossa tavoitteet jotka halusimme saada kirjatuksi hallitusohjelmaan

eilen kuitenkin tässä salissa kuultiin pe russuomalaisten riveistä ankaraa arvostelua nykyisen hallituksen toimista ja kevään aikana on odotettavissa kuulemma perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti

monet edustajat eivät halunneet allekirjoituksellaan profiloitua asiaan vaikka toisaalta moni edustaja kertoi äänestävänsä lain puolesta jos eduskunta ottaa asian käsittelyyn

vasemmistoliitto kuitenkin sai useita kirjauksia hallitusohjelmaan ja lähti mukaan hallitustyöskentelyyn rohkeasti vaikka taloudellinen tilanne vaatii kipeitäkin päätöksiä ja vastuunkantoa

niin kuin äskeisessä debatissa kuultiin jotkut etenkin perussuomalaisten kansanedustajat ovat olleet sitä mieltä että tasa arvoinen avioliittolaki loukkaa valtaväestön tunteita koska siinä on kyse pienestä vähemmistöstä kenen asiaa tässä ajetaan

arvoisa puhemies

se hallitus jossa vasemmistoliitto oli mukana onnistui tiukasta taloustilanteesta huo limatta kaventamaan tuloeroja ja se olikin yk si vasemmistoliiton tavoitteista hallituksessa

kaikkein pienituloisimmista ja heikoimmista on pystyttävä huolehtimaan vaikeinakin aikoina

heidän mielestään ei myöskään ole syrjintää jos kaikille ei anneta yhdenvertaista oikeutta mennä naimisiin rakastamansa ihmisen kanssa perheen ulkopuolisesta adoptiosta puhumattakaan

talouspolitiikka oltaisiin hyvin voitu toteuttaa niin että kärsijöiksi ja maksajiksi eivät olisi joutuneet ne jotka toimeentulonsa kanssa taistelevat eniten siis lapsiperheet vanhukset työttömät ja opiskelijat

samat tavoitteet ja onnistumiset näkyvät myös kehysratkaisussa joka tukee tuloerojen kaventamista ja korostaa oikeudenmukaisuutta

pelkästään parisuhteiden luokittelu altistaa syrjinnälle ja on yhteiskunnallinen viesti siitä että parisuhteet ovat keskenään eriarvoisia

kuuden hyvin paljon eri arvoja edustavan puolueen kehysneuvottelut eivät kuitenkaan olleet yksioikoiset ja kaikki joutuivat luopumaan joistakin itselleen tärkeistä asioista

ihmisten on oltava lain edessä yhdenvertaisia riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan eikä valtiollinen avioliittoinstituutio saa syrjiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä

arvoisat kuulijat lapsilisäleikkaus olisi ehdottomasti pitänyt perua enkä tiedä onko se vieläkään myöhäistä

hyvä asia on että rikkaat ja suurituloiset joutuvat aiempaa raskaammin kantamaan kortensa kekoon köyhiin ja pienituloisiin verrattuna

on järjetöntä suunnitella monimutkaista lapsiperheiden verotusmallia kun kaikista yksinkertaisinta ja oikeudenmukaisinta olisi ollut vain perua tehty päätös lapsilisien leikkaamisesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

aika näyttää onko suomen eduskunta nyt valmis tekemään ratkaisevan siirron kohti tasa arvoisempaa yhteiskuntaa

käy niin että hoitoon mennään vasta kun on pakko usein ensiavun ja sairaalan kautta

tosiasia kuitenkin on että nuoret ja nuoret aikuiset ovat kaikkien tutkimusten mukaan suvaitsevaisia ja valmiita hyväksymään tasa arvoisen avioliittolain

jos eduskunta ei ota lakialoitetta käsiteltäväkseen uskon että se palaa kuitenkin eduskunnalle kansalaisaloitteen muodossa

hyväosaisten ja vähäosaisten suomalaisten elinajan erot ovat kasvaneet selvästi enemmän kuin koulutuksen tai ammatin mukaan lasketut erot

ammatti ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta lisätään ja oppisopimuskoulutuksena suoritettavaa ammatti ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta lisätään

tasa arvoinen avioliittolaki koskettaa suurta joukkoa suomalaisia ja antaa heille ja heidän perheilleen avioliiton mukanaan tuoman yhteiskunnallisen tuen ja institutionaalisen turvan mutta keneltäkään se ei ota mitään pois

pienituloisin viidennes miehistä kuolee nykyään yli kymmenen vuotta aikaisemmin kuin parhaiten ansaitseva viidennes

ostaa terveellisiä elintarvikkeita harrastaa terveyttä ylläpitävää liikuntaa hinnasta riippumatta ja ostaa terveyspalvelut tarvittaessa yksityiseltä sektorilta

siksi ammatilliseen peruskoulutukseen opiskelijaksi ottamisen perusteita uudistetaankin siten että perusasteen päättäneet ja ilman toisen asteen tutkintoa olevat voidaan asettaa etusijalle toisen asteen opiskelijavalinnassa

toivon että lakivaliokunnan enemmistö on kanssani samaa mieltä ja ottaa tasa arvoisen avioliittolain käsittelyyn ja aloite päätyy lopulta täysistuntosaliin ja eduskunnan äänestykseen